keliakia ja sen hoitoon lääkärin määräämä elinikäinen gluteeniton ruokavalio aiheuttaa pysyviä ylimääräisiä kustannuksia keliakiaa sairastavalle henkilölle

me tiedämme että kansakuntamme ikääntyy maailmanlaajuisestikin erittäin kovaa vauhtia

te haluatte kohdistaa vaan pienelle joukolle elikkä monilapsisille perheille mutta me haluamme kohdistaa sen kaikille ja tästä hyötyvät myös nämä monilapsiset perheet

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt

reilusti yli toistasataatuhatta lasta elää suomessa päivittäisessä köyhyydessä

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden toimeentulotukea nostaisimme toimeentulotuen lapsinormia korottamalla

talous arvion uuteen mediaan tehneet talousarvioaloitteen määrärahan lisäämisestä vähimmäismääräisiin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin sekä vähimmäismääräisiin kuntoutusrahoihin

tällöin hän tarvitsee edullisia tavanomaisia tuotteita mikä aiheuttaa ohutsuolen tulehdusreaktion ja suolinukan vaurion

köyhyys on yhä useammin periytyvää se on vahvasti syrjäyttävää ja syventää yhteiskunnallista epätasa arvoa

ministeri kiurun johdolla valmisteltiin ikäihmisten asumisen kehittämisohjelma

arvoisa puhemies

tämä koskee nimenomaan kaikkein pienituloisimpia lapsiperheitä opiskelijaperheitä ja monia kuntoutustuella olevia perheitä ja ihmisiä

eläkeläisten tilannetta hallitus parantaa verotuksen avulla

toistuvat altistumiset gluteenille ylläpitävät tulehdusreaktiota ohutsuolessa

suomesta on nykymenossa hiljalleen tulossa yhä vahvemmin luokkayhteiskunta jossa vanhempien asema ja varallisuus vaikuttavat suoraan lasten tulevaisuuteen

kela kehittää toimintaansa yhteistyössä eri kuntien ja työvoimatoimistojen kanssa

tästä syystä sosialidemokraatit ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan perusvähennyksen nostamista joka auttaisi kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä

tämän seurauksena keliakiaa sairastavalle suurella todennäköisyydellä kehittyy lisäsairauksia kuten puutostiloja osteoporoosi anemia lapsettomuutta masennusta tai pahimmassa tapauksessa jopa ohutsuolen pahanlaatuinen kasvain

ilman lapsiperheille tarjottavia julkisia palveluja kuten päivähoitoa ja kaikille maksutonta peruskoulua tilanne voisi näyttää paljon pahemmalta

tämän lisäksi pienituloisten eläkeläisten tilannetta helpottaisi myös eläkeläisten asumistuen parantaminen niin että tehtäisiin siihen rakenteellisia muutoksia

on erittäin hyvä että nyt tämä kehittämisen ohjelma pääsee käyntiin täydellä teholla ja saamme myös valmiutta ikäihmisten asumisen monipuolistamiseen

onkin tärkeää satsata monipuolisiin ja laadukkaisiin kuntapalveluihin jotta kaikki lapset syntyperästään riippumatta saavat hyvät eväät elämäänsä

hallitus nosti asiakasmaksuja mikä vaikuttaa erityisesti ikääntyvien ihmisten taloudelliseen tilanteeseen sekä palveluiden saatavuuteen

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

toimeentulotukea hakevat ovat taloudellisesti heikossa asemassa olevia henkilöitä

arvoisa puhemies

asia josta edelleen puhutaan liian vähän on vanhusten palvelutaloissa asuvien ihmisten palvelumaksuperusteet jotka tulisi säätää yhtenäisiksi koko maassa

mielestäni tämä kansalaisaloite on erittäin tärkeä sillä se tuo esille yhden epäoikeudenmukaisen työelämässä olevan ongelman johon täytyy vastata oikeudenmukaisella lainsäädännöllä

oma erityisryhmänsä ovat opiskelijat jotka elävät opintotuen ja kelan myöntämän ruokavaliokorvauksen

tällä hetkellä myös köyhyysrajan alapuolella elävien työssä käyvien määrä lisääntyy heitä on suomessa arviolta yli puoli miljoonaa

keskeinen tuki on lapsilisä jolla tasataan tuloeroja lapsettomien perheiden ja lapsiperheiden välillä

nyt tilanne on ongelmallinen

perheillä joissa eletään yhden pienituloisen mahdollisesti vain pätkätöitä saavan aikuisen tuloilla ei ole mahdollisuutta säästää vaan kaikki tulot menevät kulutukseen

arvoisa puhemies

toimeentulotukea saavan keliaakikon sairauden hoidon turvaamiseksi on erittäin tarpeellista että keliakiaruokavaliohoidon aiheuttamat ylimääräiset kustannukset huomioidaan toimeentulotuen perusosassa

perusturvan kehittäminen on välttämätöntä jotta eri elämäntilanteissa olevat ihmiset saavat siitä arkensa tukea ilman tarvetta tukeutua pitkäaikaiseen toimeentulotukeen

nollasopimukset ovat työsuhteita ilman työsuhdeturvaa

tällöin keliaakikot ovat myös tasavertaisessa asemassa lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä sairauksiensa hoitoon käyttävien kanssa

tuolloin tuli jälleen useissa puheenvuoroissa esiin se että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden niiden jotka turvautuvat toimeentulotukeen tuesta leikataan lapsilisän korotus pois

nyt sata komitea pohtii toimeentulotuen osittaista siirtämistä kelalle

pitkät muutoksenhakuajat pakottavat useat ihmiset hakemaan toimeentulotukea mikä ei millään muotoa ole oikein eikä hyväksyttävissä

toimeentulotuessa on kyse kuitenkin muustakin kuin rahasta

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että työnantaja voi pudottaa tunnit nollaan mikä todellisuudessa merkitsee työn ja toimeentulon loppumista mutta samalla työntekijä on sidottu sopimukseen

arvoisa puhemies

on huutava vääryys että korotuksia tehdessä sanotaan että halutaan vahvistaa lapsiperheiden toimeentuloa mutta tosiasiassa kaikkein köyhimmät perheet jäävät lapsilisän korotuksista aina nollille

tämän hallituksen esityksen taustat on hyvin kuvattu valiokunnan mietinnössä enkä käy niitä tässä yksityiskohtaisesti toistamaan

toisaalta nollasopimuksia käytetään myös puhtaasti työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa tilanteissa joissa työnantajalla olisi työtä tarjolla säännöllisesti

joka toisessa köyhässä lapsiperheessä huoltaja käy töissä

ukkolalle

tilanteet ovat yksilöllisiä

näin myös toimeentulotuella elävät ihmiset voivat elää tasavertaisesti yhdenvertaisesti ja huolehtia paremmin omasta terveydestään

jos aidosti halutaan vähentää lapsiperheiden köyhyyttä ja puuttua eriarvoistumiskehitykseen parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa on myös lapsen perusosaa toimeentulotuessa nostettava mahdollisimman nopeasti

me tiedämme että varsinainen toimeentulotukiriippuvuus aiheutuu ensisijaisten etuuksien matalasta tasosta ja asumistuen jälkeenjääneisyydestä nykypäivän todellisuuteen nähden

ajattelin että en osallistu enää tähän keskusteluun mutta on ihan hyvä että kiinnitetään huomiota ihmisten terveydentilaan ja siihen että ihmiset saavat yhdenvertaisesti sosiaali ja terveydenhuollon palvelunsa kun he niitä tarvitsevat

mutta tosiasia on kun me puhumme opiskelijoista jotka saavat opintotukea että siinä yhteydessä opintotuki määrittää jo tarkoin mitenkä paljon opiskelija voi ansaita se on määritelty sekä sitten

tilastokeskuksen mukaan lähes kolmasosa nollatuntityöntekijöistä tekee täyttä viikkotyöaikaa

sosiaali ja terveysvaliokunnassakin me kannamme huolta nimenomaan siltä osin että edellytimme että meidän valtionosuusuudistusta pitää lähteä kehittämään siihen suuntaan että ennalta ehkäisevien palveluitten kriteerit huomioidaan tulevaisuudessa entistä paremmin

siksi näen että nostamalla ensisijaisten tukien tasoa voidaan parhaiten vapauttaa ihmisiä toimeentulotuen piiristä ja mahdollistaa sosiaalityöntekijöiden resurssit todellisen sosiaalityön tekemiseen

opintojen eteneminen on sidottu myös opintotuen määrään joten tätä kautta myös voisiko sanoa kontrolloidaan opiskelijoitten todellista työtuloa

tätä valmistelutyötä on tehty myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

juuri tällaiseen toimintaan on syytä puuttua lainsäädännöllä

tähän liittyvä kelan kanto hanke on erittäin mittava ja onnistuessaan se tuo helpotusta niin asiakastietojen käsittelyyn kuin myös sähköisten lääkemääräysten tekemisiin apteekkeihin

tähän asiaan voidaan siis todella puuttua jos vain poliittista tahtoa löytyy

kriisi osoitti että tarvitsemme lainsäädäntömuutoksia jotta voimme turvata eläkesijoitukset ja voimme parantaa sijoitustoiminnan kannattavuutta

lapsiperheistä noin viidennes on yhden huoltajan perheitä

mutta eri asia on sitten niitten opiskelijoitten osalta jotka esimerkiksi pelkästään työtulojen tai vanhempiensa tulojen avulla kouluttavat itseään

arvoisa herra puhemies

tämänkin lain niin kuin monen muunkin tällä hallituskaudella olleen lain yhtenä suurimpana ongelmana on se että me emme ole saaneet yhtenäistä linjausta siitä miten muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palveluja pitäisi tässä valtakunnassa kehittää vaan niitä on tuotu yksittäisinä pieninä lakeina hyvin pieniksi pilkkoen ja tämmöinen yhtenäinen linjaus puuttuu

sitä edellisellä vaalikaudella eduskunta korotti alimpia äitiys ja vanhempainpäivärahoja sairauspäivärahaa sekä kuntoutusrahaa työmarkkinatuen tasolle

toimeentulotuen pilkkominen ei ole ratkaisu asiaan

tavoitteena on oltava järjestelmän selkeyttäminen yksinkertaistaminen ja tehostaminen

sijoitustuottojen lisääminen hillitsee työeläkevakuutusmaksujen nousupainetta eli vaikuttaa suoraan työntekijöiden ja työnantajien maksurasitukseen

sitä kautta voidaan myös ohjata kuntien palveluiden painopisteitä niin että ne tukisivat ihmisten hyvinvointia ennakoivasti eikä tulisi tavallaan se tilanne että katsottaisiin pelkästään tämän sairastavuuskertoimen kautta

arvoisa puhemies

vaikka toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi toimeentuloturvan muodoksi monet perheet joutuvat säännöllisesti turvautumaan toimeentulotukeen

jotta lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä voidaan vähentää on tärkeää korottaa vähimmäismääräiset sairaus ja vanhempainpäivärahat ja kuntoutusrahat jälleen nykyisen työmarkkinatuen tasolle

sosiaalityötä tarvitaan myös muun muassa päivähoidossa kouluissa oppilashuollossa terveydenhuollossa vanhustenhuollossa mielenterveystyössä työvoimahallinnossa ja poliisitoiminnoissa

sosiaali ja terveysministeriössä käynnistettiinkin vakavaraisuussäännöksiä koskeva lainvalmistelu jonka tarkoituksena on luoda pysyvä lainsäädäntö jolla mahdollistetaan eläkelaitosten vakavaraisuuden turvaaminen äkillisissä markkinahäiriöissä

en puhu nyt siitä mikä olisi yhteiskuntapolitiikkamme ihannetila ja tavoite eli työllistyminen ensisijaisten tukien riittävä taso ja niin edelleen

arvoisa puhemies

elämää ei voi suunnitella eteenpäin koska kutsu töihin voi tulla koska vain ja silloin on mentävä

nyt tässä laissa kylläkin kootaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut yhteen mutta siitä on jätetty ulkopuolelle tärkeitä palvelumuotoja muun muassa päivähoito opetus kaavoitus ja tämäntyyppiset palvelut

toisaalta toisen työn vastaanottaminen toimeentulon turvaamiseksi on hankalaa ellei työnantaja suhtaudu siihen myönteisesti ja joustavasti

me tiedämme että se on tulevaisuudessa mahdollista ja me tiedämme että thl näitä selvityksiä parasta aikaa tekee ja siltä osin näkisin että tämä on prosessi joka etenee eteenpäin ja varmasti siihen suuntaan mistä täällä on huolta kannettu

arvoisa puhemies

sosiaalityö on levittäytynyt hyvin laajalle eri yhteiskuntasektoreiden alueille

elikkä se kertoo siitä todellisesta tarpeesta joka tavallaan odottaa tätä lakia

kun tähän vielä yhdistää sen että meillä on yhteistoiminta alueita joilla saattaa olla vaikka kymmenen kuntaa ja nämä liitännäispalvelut päivähoito opetus kaavoitus ja muut määritellään jokaisessa kunnassa erikseen eri tavalla ja sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueen sisällä yhtenäisesti niin tämä tilkkutäkki ei ainakaan yhtään selkiydy tämänkään lain myötä vaan edelleen se tilkkutäkkimäisyys säilyy tämän lain jälkeenkin

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on myös tärkeää että koulutamme riittävästi alan asiantuntijoita ja ammattilaisia sillä kunnissa ja eri sektoreilla on tällä hetkellä huutava pula pätevistä sosiaalityön ammattilaisista

riskinä on että menettää nollasopimuksen tehneen työnantajan tarjoaman työpaikan joka on kuitenkin mahdollistanut työntekijälle työkokemusta ja pientä toimeentuloa

toinen asia joka on tärkeä on se että kun me olemme puhuneet sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta niin kannan erittäin suurta huolta sosiaalihuollon tulevaisuudesta ja kehittämisestä

kyselyyn vastanneet nuoret joutuivat tinkimään harrastuksistaan joka kymmenes oli joutunut lopettamaan harrastuksensa useampi kuin joka viides ei voinut aloittaa haluamaansa harrastusta

nyt puhun kuitenkin siitä realismista jossa köyhät perheet elävät

vastaava ongelma on myös terveydenhuollon puolella

tällä hetkellä esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuoltoon tulevien suurimpien kustannusten painopiste on nimenomaan sosiaalihuollon puutteessa ja ennalta ehkäisevissä toimissa

tästä syystä on erittäin tärkeää että pidämme alan houkuttelevana ja saamme riittävästi motivoituneita opiskelijoita sosiaali ja terveydenhuoltoalalle

toisaalta perheen perustaminen on nollatuntityöntekijälle valtava riski

yleisempiä pienituloisten perheiden nuorten ulottumattomiin jääviä harrastuksia olivat nuorten suosimat ratsastus tanssi ja musiikki sekä erilaiset joukkueliikuntalajit

tässä on paljon hyvää mutta tässä on myös kriittistä arviointia jota täällä on myös eduskunnassa nyt käyty

on totta että reilu kolmannes nollatuntisopimuksella työskentelevistä on opiskelijoita ja monille heistä tämä tilanne järjestyy erittäin hyvin

osa nuorista joutui jäämään pois koulun järjestämästä maksullisesta toiminnasta tai kavereiden tapaamisista jos rahaa ei ollut kahviin tai leffalippuihin

mutta kysyn toisen kysymyksen joka liittyy nimenomaan tähän työuraeläkkeeseen

n keskustelu on

hyvää tässä on nimenomaan puolison työmarkkinatuen harkinnan poisto joka tuo asiaan tuo

kelan valtuutetut ovat myös tutustuneet kelan toimintaan maakunnissa

me sosialidemokraatit emme ole estämässä opiskelijoiden tai esimerkiksi osa aikaeläkeläisten mahdollisuuksia hankkia lisäansioita päinvastoin

tämän lisäksi kuntien neuvola terveydenhuollon sekä sosiaalityön resursseja on entistä paremmin suunnattava lapsiperheiden ehkäiseviin palveluihin ja perheiden monipuoliseen tukemiseen